vasemmisto on valiokuntakäsittelyssä esittänyt omat vaihtoehtonsa joiden avulla kehyspäätöksen pahimpia epäkohtia olisi voinut korjata

esityksillä halusimme jatkaa hallituksessa kolme vuotta tekemäämme vaikuttamistyötä jolla perusturvaa nostetaan tuloeroja kavennetaan palveluista ja työllisyydestä huolehditaan

vasemmiston esitykset muun muassa peruisivat lapsilisien ja indeksien leikkaukset lisäisivät verotuksen oikeudenmukaisuutta turvaisivat liikenneverkon toimivuuden estäisivät palveluiden rapautumisen ja parantaisivat työllisyyttä

vasemmiston linjalla saataisiin aikaan välttämätön muutos kun siirryttäisiin elvyttävämpään ja työllistävämpään politiikkaan eli suuntaan mitä moni talousasiantuntija nyt suosittaa

äsken hieman sekoilin mutta viime päivät huomioon ottaen sitä tuntuu nyt olevan vähän liikkeellä tässä talossa

mutta nyt on palattu takaisin tähän toiseen käsittelyyn ja edustaja uotila teki siinä esityksen joka hänen olikin tarkoitus tehdä ja kannatan sitä

valitettavasti hallituspuolueiden edustajien kuurot korvat eivät enää kuuntele vasemmiston järjen ääntä ja myös heidän silmänsä ovat sokeutuneet kansalaisten hädälle

uskomme että tässä salissa on olemassa kansanedustajia joiden sydän sykkii lapsiperheille ja pienituloisille ja joilla on kyky kuunnella järjen ääntä

tämän päivän ylen uutisissa on uutisoitu että ministeri hautala kannattaa destian myymistä

arvoisa puhemies

valtiovarainvaliokunnan hallinto ja turvallisuusjaosto on tässä talossa se jaosto joka vastaa kehitysapurahojen seuraamisesta ja myöntämisestä

miten aiotte viedä destian myyntiä nyt eteenpäin ja miten teidän myyntiprojektiinne vaikuttaa ammattiyhdistysliikkeen ja vasemmistopuolueiden kriittinen kanta

siihen liittyen kyllä edustaja oinosen kannattaisi kääntyä oman ryhmän edustaja soukolan puoleen joka oli mukanamme kun kävimme etiopiassa tarkistamassa mihin nämä rahat menevät kun te väititte ettei ole mitään takeita mihin nämä rahat menevät

kaikki jaostomme matkalle osallistuneet ihmiset olivat varmasti yhtä mieltä siitä että suomen rahat käytetään erittäin vastuullisesti esimerkiksi tuossa maassa

eivät nämä rahat virtaa kaikki ulkomaille eikä kaikkia suomalaisia ole jätetty heitteille ja sorateitä jätetty rappiolle sen takia että etiopiassa mahdollistetaan ihmisille puhdas vesi

on erittäin järkevää pitää nämä verkot yhteiskunnan hallinnassa ottaa se varma tuotto joka siellä on ja turvata ihmisille kohtuuhintainen sähkönjakelu

kun mainitsette siinä budjetissanne että kehitysapurahoja käytetään asehankintoihin tai muuhun sotavarusteluun sen sijaan että hankittaisiin koulutusta omille kansalaisille mainitkaa nyt esimerkkejä minkälaisia asehankintoja ja sotia näillä meidän rahoilla käydään

ainakaan virkamiehet umssä eivät tienneet mitä sotia käydään suomalaisten rahoilla

minusta ei kannata väheksyä tätä miljoonan lisäystä edustustoverkkoon mitä hallituspuolueet tuolla jaostossa tekivät

viesti kuultiin ja siihen reagoitiin ja määrärahoja lisättiin sen verran kuin näinä taloudellisina aikoina on ylipäätänsä mahdollista

sitä kautta siihen viestiin on reagoitu

ymmärsin vaaleissa että perussuomalaiset lähinnä toivat esiin että maahanmuuttoa pitää hillitä ja näitä ihmisiä pitää auttaa siellä missä he asuvat

sen lisäksi kuntakorvauksia ollaan leikkaamassa turvapaikanhakijoitten kustannuksia ollaan leikkaamassa eli kaikkialta sieltä missä maahanmuuttajia on ollaan leikkaamassa

kysyisin ministeriltä tästä kehitysavun vaikuttavuudesta kun on monenlaisia puheita ja uutisia näkynyt miten ollaan kehittämässä ja tuomassa julki niitä hyviä tuloksia mitä siellä on saatu aikaan

meni nimittäin melkein yöunet kun illalla luin ylen uutisista että täällä on maalailtu että kuntauudistus tulee johtamaan väestön pakkosiirtoihin laudat lyödään ikkunoihin lappu lyödään luukulle kaikki koulut tyhjenevät ja väestö siirretään muualle

vielä muutama sana tähän

ihan hyvä että edustaja halla aho täällä eduskuntasalissa sanoi ääneen sen että suomalaiset ja maahanmuuttajat saavat oman sosiaaliturvansa ihan samoin perustein

minä ja eduskuntaryhmäni jäsenet olemme monesti ottaneet esille täällä valtionyhtiöiden asioita

ihan hyvä myös että edustaja zyskowicz totesi että tämä turvapaikkamenettely on tärkeä asia ja niille ihmisille joita on vainottu pitää tarjota suojaa ja turvaa

ihan mietin että tällaiseen maailmaanko minäkin olen lapsia siittänyt tämäkö on se tulevaisuudenkuva

oli mukava kuulla nämä kaksi kommenttia

mihin tutkimukseen ja mihin asiantuntijalausuntoihin nämä väestön pakkosiirrot liittyvät ja onko tämä se opposition evästys kuntauudistukseen kun olette halunneet tulla kuulluiksi ja kokeneet että teitä ei kuunnella

onko tämä se evästys miltä pohjalta haluatte että hallitus jatkaa tätä prosessia ja miten pääministeri aikoo ottaa huomioon nämä vakavahenkiset evästykset kuntauudistukseen

kyllä he kantavat sitäkin taakkaa siellä kanadan suunnassa ja ne ratkaisut tehdään ihan sen vainon perusteella tai siitä syystä että kotimaa on niin epävakaassa tilassa ettei sinne voi ihmistä lähettää

eilinen helsingin sanomat tiesi kertoa että te ministeri hautala haluatte uudistaa valtion omistajaohjausta ja erityisesti sijoitusyhtiö solidiumin asemaa

erityisesti tämän rakennepaketin kuntaosuus on herättänyt meissä voimakkaita tunteita myös meissä vasemmalla

tämä ei ole ihme sillä onhan kyseessä historiallinen yritys johon kukaan muu ei ole pystynyt eikä edes uskaltanut tosissaan ryhtyä

minä kyllä ihmettelen tuota perussuomalaisten hinkua päästä niitä potkuja jakamaan kuntaduunareille

kysymys valtion omistajaohjauksesta vastaavalle ministerille

oletteko tekin jo turhautunut tilanteeseen jossa valtionyhtiöt elävät omaa elämäänsä ja poliitikkojen on hyvin vaikea vaikuttaa siellä tehtäviin päätöksiin ja millaisia muutoksia ajatte omistajapolitiikkaan

kuntien lakisääteisten tehtävien karsimista on helppo vaatia ja näitä suureen ääneen puhujia löytyy jokaisesta kunnanvaltuustosta ja jokaisesta puolueesta

meille tulee verinen kilpailu hyvistä kuntatyöntekijöistä

julkisuudessa on ollut paljon esillä tapaus jossa kauhajoella asuvaa vietnamilaisperhettä uhkaa maastakarkotus koska viranomaisten mielestä perheen ansiotaso on liian matala

tehtävän vaikeutta kuvaa että ministeriöiden virkamiehiltä ei aluksi meinannut löytyä ideoita eikä kunta alan paras asiantuntija kuntaliitto suostunut tekemään omaa esitystä laisinkaan

ei siinä tarvita mitään irtisanomissuojien purkamista tai hokkuspokkustemppuja jos aiotaan sopeuttaa kuntaorganisaatiot kuntaliitoksen jälkeen jollekin uudelle tasolle

perheen itsensä mielestä heidän työtulonsa ovat aivan riittävät ja he tulevat ansioillaan aivan hyvin toimeen

kunta asioissa vahvasti tuuliajolla olevalta perussuomalaiselta puolueelta ei kukaan varmaan odottanutkaan vakavasti otettavia esityksiä kuntien palveluvelvoitteiden kehittämiseksi eikä näitä esityksiä ole kuulunutkaan

kysyisinkin nyt arvoisalta ministeriltä

vaatiiko asia lainsäädäntömuutoksia ja missä aikataulussa niitä on tulossa

ei sekään nyt ihan kohtuullista ole eli kyllä siinä jotakin harkintaa täytyy olla myöskin siinä missä tapauksessa näitä ihmisiä aletaan palauttamaan vaikka se kotimaan tilanne muuttuisikin parempaan suuntaan

minusta kyllä nyt edustaja tiilikaisen maailmankuva on jotenkin sekoittunut siihen puhdistus elokuvan maailmankuvaan minkä me katsoimme yhdessä elokuvissa

julkisten palveluiden tehtäväjakoa kuntien ja valtion välillä tarkastellaan kriittisesti

siinähän tapahtui kaikkia hirveyksiä

varmaan nyt joku mummo ihan oikeasti maaseudulla odottaa milloin se hallituksen pakkosiirtoauto tulee ja milloin ne laudat lyödään minunkin taloni ikkunaan

kyllä löytyy konkretiaa

tarkastellaan kriittisesti ja tehdään selvitys mitä voitaisiin siirrellä

haluaisin että tällainen mummojen pelottelu oikeasti voisi loppua ja yön nukuttuanne tarkistaisitte hieman kantojanne tässä asiassa ja kertoisitte kansalaisille nyt että ihan oikeasti hallituksen pakkosiirtoauto ei ole tulossa ja mummonkin ikkunat voivat pysyä vielä auki tulevanakin talvena ja pottuja viljellään vielä ensi kesänäkin

toinen oppositiopuolue keskusta sen sijaan on osallistunut keskusteluun eilen oman rakennepakettinsa kanssa

vasemmistoliitto jo viime viikolla totesi täällä ja nyt tässä varjobudjetissaan jatkaa samaa linjaa että suomella ei ole varaa olla elvyttämättä

tuo esitys kuitenkin sisälsi pääasiassa merkittäviä tehtäviensiirtoja kunnilta valtiolle ja sairaanhoitopiireille sekä maakuntamallin rakentelua

tällä viittaamme siihen että tämä nykyinen työttömyys ja sen paheneminen on todellista velanottoa ja valtiontalouden rapauttamista

keskustan rakennemallin lopputuloksena maahamme muodostuisi satoja niin sanottuja kevytkuntia joiden vastuulta palvelut poistuisivat mutta hallinto ja talousahdinko säilyisivät

arvoisa puhemies

viime viikolla eduskunnassa hyväksyttiin niin sanottu erityisosaajadirektiivi eli jos ulkomaalaisen työntekijän ansiotaso ylittää puolitoistakertaisesti suomalaisen keskimääräisen ansiotason niin hän ja hänen perheensä ovat oikeutettuja kaikkiin samoihin palveluihin kuin suomen kansalaiset ovat

kun tähän lasketaan vielä päälle se kuinka paljon olemme menettäneet verotuloja tämän työttömyyden myötä niin koko valtiontalouden alijäämä ja enemmänkin voitaisiin hoitaa kun saataisiin työllisyys paremmalle tolalle ja työttömyys kitkettyä tästä maasta

median uutisoinnin ja poliitikkojen reaktioiden perusteella on todella vaikeaa muodostaa näkemystä esityksen todellisesta sisällöstä

arvoisa ministeri hautala mitä mieltä olette näistä toimista jotka ovat meneillään yhtiöissä joissa valtiolla on enemmistöomistajuus

osa uutisista kertoo karmeasta leikkauslistasta joka jättää vanhukset heitteille ja purkaa koko hyvinvointivaltion

sen vuoksi me esitämme miljardiluokan elvytystä ja meidän mallillamme se tulee maksamaan itsensä takaisin työllisyyden parantumisen myötä työttömyysturvamenojen laskemisen myötä ja verotulojen kehittymisen myötä

toinen puoli uutisista kertoo täysin keskeneräisistä suunnitelmista joista puuttuu konkretia ja jotka eivät ole mittaluokaltaan riittäviä auttamaan talousahdingossa kärvisteleviä kuntia

kauhajoen tapaukseen verrattuna tilanne on hieman erikoinen

jos työperäinen maahanmuuttaja erityisosaajadirektiivin piirissä tienaa tarpeeksi paljon niin hän ja hänen perheensä ovat oikeutettuja kaikkiin palveluihin niin kuin suomen kansalaiset mutta jos hän tienaa liian vähän hän on oikeutettu maastakarkotuspäätökseen

onko tämä oikeudenmukaisuusperiaatteen mukaista ja mihin toimenpiteisiin aiotaan ryhtyä tämän sosiaaliturvan yhtenäistämiseksi

ohjelma sisältää toimenpiteitä kuntapalvelujen kehittämiseksi ja hyvin toteutettuna sen vaikutukset kansalaisen arkeen voivat olla jopa positiivisia

on jokaisen kansalaisen etu että rattijuopot pysäytetään liikenteessä harmaa talous kitketään työmailta murtomiehet napataan kiinni ja väkivaltaan puututaan kodeissa ja kaduilla

näiden poliisin peruspalvelujen puolesta mekin toimimme aikanaan säätytalolla käydyissä hallitusneuvotteluissa ja silloiseen kataisen hallitusohjelmaan kirjattiinkin seuraavasti

tässä keskustelussa edustaja mattila alussa ja muutenkin oppositio yleisessä retoriikassa ja yleensä käyttää kuntaliitoksia vastustaessaan ja kuntaliitoksia kyseenalaistaessaan esimerkkeinä kouvolan salon ja oulun suuria kuntaliitoksia ja vetää yhtäläisyysmerkit näiden alueiden heikon taloustilanteen ja suoritettujen kuntaliitosten välille

koska vanhuspalveluiden tarve lisääntyy säästöpotentiaali saadaan aikaan mikäli tulevina vuosina kyetään kehittämään kotiin annettuja palveluja niin hyviksi että nyt kotona asu vien vanhuksien ei tarvitse siirtyä laitoksiin

arvoisa puhemies

edustaja turusen puheenvuoro kyllä selkeästi osoittaa että perussuomalaisilla ei ole katetta näille väitteille joilla he mustamaalaavat kehitysapua

näin toteutuu myös vanhusten oma toive sillä esimerkiksi vattin elokuussa julkaistussa tutkimuksessa enemmistö tulevista vanhuksista halusi asua kotona

arvoisa puhemies

tämä parlamentaarinen työryhmä työskenteli noin vuoden ajan ja teki todella perusteellista työtä edustaja kanervan johdolla

vakavana uhkana on että jatkossa harmaan talouden huijarifirmat saavat puuhastella ihan rauhassa murtomiehet saavat kaupitella tavaroitaan ilman kiinnijäämisen pelkoa ja syrjäseudun asukas saa turhaan odotella apua vaaratilanteen uhatessa

eli perussuomalaisten vaihtoehtobudjetissa sanotaan että kehitysapurahoja käytetään asehankintoihin tai muuhun sotavarusteluun sen sijaan että hankittaisiin koulutusta omille kansalaisille

toistan

kouvolaa ovat kohdanneet suomen metsäteollisuuden rakennemuutoksen suurimmat iskut paperitehtaiden mennessä kiinni

nykyisin laitoshoidossa olevia ei siis olla kotiuttamassa vaan tarkoitus on kehittää kotipalveluita niin että nyt kotona asuvat pärjäävät siellä pidempään

alun perin oli tarkoitus muodostaa yhteistä tilannekuvaa siitä missä puolustusvoimissa resurssien myötä mennään ja muodostaa yhteinen käsitys toiminnallisista tasoista ja tilanteesta

ja koska edustaja turunen heitti kysymyksen takaisin ja edellyttää ikään kuin minua vastaamaan niin tämä osoittaa että teillä ei ole todellisia esimerkkejä näistä väitteistä joilla te mustamaalaatte koko suomen toiminnan tällä sektorilla

vaikka näemme laadukkaiden poliisipalvelujen turvaamisen tärkeänä kansalaisen perusoikeutena emme silti usko että sisäinen turvallisuus on kiinni pelkästään poliisin resursseista

kuntaliitosten syyttäminen näistä talousalueiden huolista on erittäin yksinkertaistavaa ja tulisi nähdä että itsenäisyysjulistukset eivät olisi riittäneet näitä talouskriisejä torjumaan

mutta matkan varrella ryhmä innostui ja varmaan ministerikin siinä matkalla niin että päädyttiin tekemään suosituksia siitä mitä seuraavien päättäjien tulisi päättää resursseista

jokainen omaishoidon tukeen satsattu euro tulee yhteiskunnalle takaisin yli kolminkertaisena eli omaishoito on todella veronmaksajien edun mukaista toimintaa

minä sen sijaan kysyin valtiovarain hallinto ja turvallisuusjaostossa ulkoasiainministeriön virkamiehiltä kuinka paljon he arvioivat olevan väärinkäytöksiä kehitysapurahoissa

poliisin resursseilla ei ratkaista turvallisuusuhkia jotka aiheutuvat jos työttömyys räjähtää käsiin sosiaaliset ongelmat kärjistyvät ja yhteiskunta jakautuu hyvä ja huono osaisiin

talouskasvua ei ole teollisuus hiipuu yhteisöverotulot laskevat ja työttömyys kasvaa

vasemmisto ajaa omaishoidon kehittämistä koska nykymallilla liian moni omaishoitaja on taloudellisesti liian tiukalla ja jaksamisensa äärirajoilla

mitä ajattelette näistä suosituksista kuinka sitovia ne ovat tulevia vaaleissa valittuja päättäjiä varten

vai voivatko puolueet hallitusohjelmaneuvotteluissa päätyä tekemään kuitenkin jotain ihan muuta kuin mitä tässä paperissa linjattiin

mutta ei mitään hätää

syy suomen velkaantumiseen on paisuneessa julkisessa sektorissa ja siksi puheenjohtajat soini ja sipilä vaativat viime viikolla kymmenientuhansien työntekijöiden vähentämistä julkiselta sektorilta

alkuperäisessä hetemäen kuntapaketissa oli rajuja esityksiä muun muassa lasten päivähoito oikeuden lisärajaamisesta erityisopetuksen vähentämisestä koululaisten aamu ja iltapäivätoiminnan valtionosuuksien leikkaamisesta sekä lisäleikkauksista ammattikorkeakouluille

tämän vuoksi välikysymyksen sisältö jää kapeaksi poliisimiesten määrän mittaamiseksi eikä tämä perussuomalaisten resepti kykene antamaan eväitä yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden todelliseksi parantamiseksi